minä kovin yhdyn tähän ajatteluun että oikeusturvan kannalta on tärkeää että ihminen tietää osallistuessaan vapaaehtoistyöhön etukäteen millä pelisäännöillä siellä tehdään työtä onko se palkkatyötä onko se muuta työtä ja mieluummin niin kuin niin että jälkeenpäin rangaistaan tai sitten tulee yllätyksiä

sitten kysymys siitä miten nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyen tämä velvoitepuoli on

meillähän on nytkin jo tilanne se että kun laaditaan työllistämissuunnitelmia ja jos niistä kieltäytyy eikä ole asiallisia perusteita niin kyllähän siitä seuraa jo monenlaisia sanktioita

me vaalimme kuin silmäterää että asiat valmistellaan yhdessä ja viedään vain sellaisia työelämään palkkaperusteiseen sosiaaliturvaan liittyviä uudistuksia jotka ovat yhteisymmärryksen takana

tässä suhteessa jos meillä on tässä pulmia niin meidän pitäisi päästä ehdottomasti tämmöiseen etukäteistietoon ja ihmisen auttamiseen siinä jotta ei tule suuria ongelmia

nythän siis se on totta että kuluttajat ovat olleet tähän kauppojen aukioloaikojen laajentamiseen tyytyväisiä ja sitä pidän tärkeänä

lisäksi lähetettyjä työntekijöitä koskevaan lakiin lisättäisiin työn teettäjän eli tilaajan tiedonantovelvoite omalle sopimuskumppanilleen ja yrityksen kautta lähetetyille työntekijöille niistä viranomaisista jotka suomessa valvovat ja neuvovat lähetettyjen työntekijöitten lain noudattamista

jos kuulin puhemiehen kommentissa heti alussa niin meneekö tämä myös perustuslakivaliokunnan lausunnolle juuri tästä asiasta johtuen joka täällä esille nostettiin

tämä jakautuu tietysti vähän siten että nämä kauppakeskuksissa toimivat erikoisliikkeitten pienyrittäjät kokevat oman vapaa aikansa suhteen suuria haasteita ja jotenkin meidän täytyy siihen puuttua

kyllä siellä tällaisia kannustimia on aika lailla rakennettu niin että jos tarjotaan toimenpiteitä koulutukseen tai työhön niin lähtökohtaisesti pitäisi lähteä siitä että ne otetaan vastaan

keskeisimmät yritystuet ovat innovaatiotuki energiatuki palkkatuki

haluan kysyä

miten tämmöisiä sektorikohtaisia ratkaisuja voidaan tehdä

minä olen tämmöisen vankan työlinjan kannattaja itsekin ja pidän tärkeänä että näihin tartutaan eikä kukaan jää sitten niistä pois jos yhteiskunta tulee vastaan ja luodaan edellytyksiä työpaikoille

mutta yhtä lailla sitten niitäkin näkökohtia joita palkansaajapuolelta on tullut koskien kaupan alan työntekijöitten asemaa tässä muutoksessa työn ja perhe elämän yhteensovittamista turvallisuustekijöitä täytyy totta kai tässä pitää silmällä

minä yritän jossain määrin osaa näistä yritystuistakin puolustaa en kaikkia

sieltä me saamme sitä työtä ja kasvua

se on totta että saksa itävalta ja sveitsi ovat maita joissa toisen asteen koulutus paljolti on oppisopimuskoulutuspohjaista koulutusta joskin siinä on se ero verrattuna suomeen että työnantaja rahoittaa sen lähes kokonaan

tämän uudistuksen pohjimmainen tarkoitus on se että ennalta ehkäistään tämäntyyppisiä ongelmia ja toisaalta sitten tällä uudistuksella halutaan suojata niitä yrityksiä jotka hoitavat velvoitteensa jotta heidän kilpailukykynsä säilyy ja myöskin tarkoituksena on että työntekijät saavat ne työehdot joita kuuluukin saada ja yhteiskunta ne verotulot joita tästä tulee sen seuraamuksena

nyt kun nämä alan toimijat ovat itse vähän päätyneet myös siihen että jos tässä kuitenkin tämän lainsäädännön perusrakenteen kanssa mentäisiin ja seurattaisiin näitä vaikutuksia ja katsottaisiin sitten myöhemmin mutta ei nyt onko tarvetta tämmöiseen isompaan lainsäädännölliseen remonttiin minä kuitenkin edustaisin kyllä tätä kantaa

sitten unohdin todella sanoa että eduskunnan tarkastusvaliokuntahan teki viime kaudella tosi merkittävän työn jossa täällä mainittu veroasiantuntija hirvonenkin auttoi niiden laskelmien suorittamisessa ja hän on erittäin osaava näissä asioissa

mikä vika on tässä toimintamallissa jota meidän pitäisi arvostaa ja kunnioittaa

ja minulla on semmoinen tuntuma että nyt elinkeinoelämällä on tällaista halua olla näissä talkoissa mukana ja näitä keskusteluja myös heidän kanssaan käydään jotta tämä ensimmäinen työpaikka avautuisi nuorille

toinen on se että se agenda on tasapainoinen tasapainoisempi kuin se on nyt ja toiseksi että hallitus lisää luottamusta lisääviä toimia niin että tämä aito kolmikantayhteistyö voi palata tavaksi toimia

työnantaja laittaa siellä rahaa enemmän kuin suomessa oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen mutta se perustuu tähän toisen asteen koulutuksen koko kuvaan

niitä on arvioitu ja eivät ne ole pelkästään verotukseen liittyviä asioita vaan siellä on muutettu tilaajavastuulakia siellä on veroparatiiseihin liittyviä kysymyksiä siellä on veronumeroa

se ei tarkoita sitä etteikö näitä epäkohtia pitäisi nyt läpikäydä ja katsoa mitä muutoksia ja hienosäätöä pitäisi tehdä

tavallaan se eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöhän antoi tällaista henkistä selkänojaa myös hallitusneuvotteluissa kun tehtiin näitä uudistuksia joten sillä oli kyllä tässä mielessä merkitystä

kaikkihan ne vaikuttavat siihen että harmaata taloutta kitketään ja se vaikuttaa myös ennakolta ehkäisevästi kun on pelisääntöjä joita pitää noudattaa ja sitten vilunkipeli loppuu monella tapaa

enkä halua muuta kuin sanoa että pitäisi ehkä edetä realistisesti ja vaiheittain

täällä on tullut nyt sitten vähän epäileviäkin näkökohtia siihen että tämä on poikkeuslupakäytäntö joka tässä kuitenkin on tärkeä venttiili

arvoisa puhemies

ensimmäinen vaihe olisi se miten turvataan nyt tämän päättyvän sopimuskauden kolmannen vuoden palkkaratkaisun tekeminen niin että se voidaan tehdä yhteisesti ja maltillisesti

täällä on käyty erittäin hyvä ja rakentava keskustelu ja olen hyvin luottavainen että tämä lakiehdotus saa täällä eduskunnassa hyvän käsittelyn ja sodankylän

koska se lainsäädännön pääsääntö oli se mikä laissa lukee ja sitten annetaan erityissyistä poikkeuslupia niin eihän se sitä voi tarkoittaa että ne poikkeusluvat ovat pääsääntö ja tässä mielessä näitten poikkeuslupien tavallaan yhtenäisemmän käytännön saaminen kyllä parantaisi sitä tasavertaisuutta monessa muodossa

arvoisa puhemies

se on totta että kun avattiin se mahdollisuus että työntekijä voi työttömyysturvan varassa omaehtoisesti opiskella niin nämä opiskelumäärät ovat kasvaneet tosi hienosti ja hyvin

mutta nyt täytyy kuitenkin arvioida että tämä hallitus on tehnyt poikkeuksellisen paljon harmaan talouden kitkemiseksi suomessa

keskustelu on päätti puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään työ elämää tasa saadaan hyvä paketti täältä aikaiseksi

ja toinen vaihe olisi se että lisätään niitä luottamusta lisääviä toimia tavalla ja pääministeri on luvannut käyttää siihen aikaa että voidaan myös siirtyä budjetti ja kehysriihen yhteydessä joihinkin sellaisiin uudistuksiin jotka ovat tasapainossa ja koettaa viedä niitä läpi

minä uskon että tässä muutoksessa jos näin tehtäisiin kyllä se säilyisi eikä sitä huolta joka täällä on esitetty tule

ja siitä usein seuraa kun tätä epätietoisuutta on että sitten koetaankin että heitä on kohdeltu väärin

toinen esitys joka tulee kokeiluun on se että tähän oppisopimuskoulutukseen tulee semmoinen esijakso joka ei ole vielä työsuhteinen jakso vaan semmoinen vaihe että siinä työntekijä ja työnantaja voivat vähän tarkkailla ja sitten se vasta jonkun x ajan päästä siirtyy työsuhdeperusteiseksi

minä luulen että tämä loppiaiskysymys on totta että se on venäläisten joulu ja merkitsee tärkeää turismivirtaa meille vaatii laajemmin täällä yhteiskunnassa tämän palvelukonseptin kehittämistä niin että kauppojen ohella myös muut palvelut toimivat ja siinä suomen kannattaa matkailumaana kyllä terästää palvelukykyään kauttaaltaan ja siinä varmasti näitä poikkeuslupia tullaan tarvitsemaan

näitten pelisääntöjen selkeyttäminen tässäkin kohtaa on tarpeen mutta se perusidea on erittäin hyvä että ihmiset sen sijaan että ne ovat passiivisella työttömyysturvalla käyttävät sen ajan ja ne työttömyysturvaetuisuudet itsensä kehittämiseen ja opiskeluun

se suurin yhteiskuntasopimusidea olisi se että syntyisi pitkäkestoinen kaikkia kattava työmarkkinaratkaisu tämän ratkaisun jälkeen

näitä tavoitteita pitäisi lähteä maltilla yhteistyöllä edistämään

ihmiset haluaisivat tehdä lisätunteja tullakseen ylimalkaan työllään toimeen ja nyt on kysymys siitä että tässäkin uudistuksessa olisi ehkä voinut olla paremmin tarjota osa aikatyössä oleville useampia työtunteja

eli kyllä täällä ollaan joustavoittamassa tätä mallia mutta siihen että me siirtäisimme palkkatuen jota se tosiasiallisesti on tämä sanssi raha sille henkilölle liittyy erittäin paljon ongelmia koska sitten se tarkoittaisi sitä että vastaavasti siellä niitä työehtoja ruvettaisiin vastaavasti alentamaan ja ne oppisopimussuhteet muuttuvat ja siitä voi tulla aika suuri sotku

tämä ei nyt toiminut niin kuin tätä uudistusta ajettaessa asiassa ajateltiin ja ehkä tässä puolessa petraamisen sijaa on

näitten työehtojen valvonnassa on paljon meillä puutteita mutta kyllä minä nyt uskoisin että noin yleisesti ottaen näitä on koetettu valvoa että pelisäännöt ovat tässä mielessä asianmukaisella tolalla

miten tämä auttaa pk yrityksiä tämä edustaja kiljusen kysymys siis tämä koulutusoikeus ja kannustin

ensinnäkin tämmöisen yleisen huomion kiinnittäminen yksintyöskentelyn ongelmiin olisi hirveän tärkeä asia ja varmaan näin että niukoilla resursseilla työsuojeluviranomaisetkin voisivat vähän keskittää joskus myöskin näitten kaupan alojen asioitten läpikäymiseen

se sillä tavalla auttaa että pk yrityksille ei tule velvoitteita järjestää tätä koulutussuunnitelmaa ja sen mukaista koulutusta mutta jos ne haluavat järjestää sitä ja saada sen kannustinkorvauksen joka on puolet työntekijän palkasta näin merkittävä niin silloin pk yrityksille tarjoutuu tällainen tilaisuus käyttää myös tätä mahdollisuutta hyväkseen verotuksellisesti

minä en pysty antamaan mitään uskottavaa vastausta onko tämmöisiä turvallisuus ja myyjätyön tai kassatyön yhdistelmiä tehtävissä tämmöistä niin kuin monitaitoisuutta joka yleisesti ottaen työmarkkinoilla on ihan hyvä asia mutta minulla ei riitä kykyä arvioida nyt tämän ajatuksen kantavuutta tulevaisuutta ajatellen

minä ymmärrän että siellä olisi paljon tahtoa ja halua mutta ei ole aina resursseja hoitaa siellä yrityksissä sitä tehtävää vaikka ymmärretään että heidän intresseissään on ihmisten osaamisen kehittäminen

arvoisa ministeri välikysymyksen taustalla onkin se syvä huoli julkisen joukkoliikenteen tulevaisuudesta ja ennen kaikkea tahtotilasta kehittää sitä

mutta tämä on myöskin heille yksi väline joka tarjoaa mahdollisuuden myös pienten yrittäjien tarttua tähän verokannustimeen ja sen mukaisen

paha isku tai kohtalo on ennen kaikkea siinä että meillä lakkaa rautateitten poikkiliikenne suomesta monessa kohdin ja sillä on erittäin suuria merkityksiä sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta että myös maakuntien elinvoimaisuuden näkökulmasta

nyt keskustelu

on se käytäntö mikä sorvali

on lisätty tätä ja toisaalta sitten pitkitetty niitä tunteja kuinka kauan lapsi voi olla hoidossa niin että kyllä tästä tietysti täytyy sitten kuntien päättäjiä muistuttaa jos tämmöinen työ laajenee ja yleistyy

kiitoksia valiokunnalle sen jaostolle erittäin hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä budjettiasioitten valmistelun osalta koskien myös niitä sektoreita joista vastaan

täällä edustaja skinnari jo käsittelikin niitä muutoksia joita on tehty työttömien yhdistysten eli kansalaistoiminnan tukemiseen talous ja velkaneuvontaan ja kansalaistoimintaan kuluttajapolitiikan alueella

tässä mielessä olisi erittäin toivottavaa että tämmöistä kehitystä ei tapahtuisi

haluaisin kuitenkin aloittaa samalla tavalla kuin ministeri häkämies toteamalla että tämä epävarmuus joka kansainvälisestä taloudesta tulee ja vaikuttaa suomeen liittyy tietysti myöskin meidän kasvunäköaloihin ja sitä kautta pidemmässä juoksussa työllisyyteen

minä haluan kiittää teitä kaikkia erittäin hyvästä laadukkaasta asiaan pureutuvasta keskustelusta ja tämä antaa hyvät eväät asianomaiselle valiokunnalle tämän jatkokäsittelyyn viemiseen ja täällä tuli hyviä puheenvuoroja siihen liittyen

on selvää että jos kasvuvauhti hidastuisi euroopassa ja sitä kautta myös meillä useammaksi vuodeksi totutusta niin sillä jollain viiveellä on sitten vaikutuksia myöskin ei välittömästi työllisyyskehitykseen

huomenna tulee uusia työttömyyslukuja joista tiedämme sitten tarkemmin mutta joka tapauksessa vielä kehitys on ollut työllisyyden kannalta hyvä

mutta on totta kai se riski että työttömyyden taittuminen alkaa hidastua tai jämähtää paikalleen ja jos nämä ongelmat jatkuvat ja pitkittyvät niin totta kai sitten tämä haastaa meidät myös näissä työllisyysasioissa

toinen asia joka tässä budjetin ohella on tärkeä sanoa kasvun työllisyyden ja ennustettavuuden kannalta on ehdottomasti se että me olemme saaneet budjettiratkaisumme ohella nyt aikaan kattavan talous ja työllisyys ja ostovoimaratkaisun raamisopimuksen ja siihen liittyvät valtiovallan toimenpiteet

arvoisa puhemies

telakkateollisuus on ainoana toimialana tämmöisen äkillisen rakennemuutoksen ala

on luotu tavallaan investointimahdollisuuksia uuden ja korvaavan työn etsimiseen näillä alueilla ja sitten on järjestetty työvoimapoliittista koulutusta ja muutosturvapalveluja jotka tähtäävät uuden työn ja monitaitoisuuden hankkimiseen

tässä on vielä se hienous että sekä budjetti että nämä raamiratkaisut pitkine sopimuksineen ovat asioita joista voimme itse päättää ja tehdä ne mahdollisimman hyvin

tässä budjetissa on haluttu korostaa erityisesti nuorten syrjäytymisen ja työllisyyden parantamisen toimia joista on täällä salissa paljon puhuttu ja myös panostaa pitkäaikaistyöttömyyteen

mutta siellä on erittäin suurta ammattitaitoa ja kun ylimalkaan teollista työtä on niin näillä monitaitoisilla ihmisillä jotka telakoilla työskentelevät on ollut aika hyviä mahdollisuuksia päästä milloin ydinvoimarakentamistyöhön tai milloin vastaaviin töihin

me kohdennamme näitä määrärahoja niin kuin hyvin tiedämme juuri näihin olennaisiin asioihin

suurimmat haasteet tulevat varmaan alihankintaketjussa olevien ihmisten saamiseksi uuteen työhön jos nämä heijastevaikutukset koskevat alihankintayrityksiä

siinä tietysti yhteiskunta tarjoaa sitä että meillä on joko tämmöistä yhteishankintakoulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta ja niitä palveluja me voimme aina kehittää

on hyvä sanoa että tämmöinen monikulttuurisuus ja arvojen ja tapojen monimuotoisuus ovat yhä suuremmassa määrin osa suomalaista yhteiskuntaa ja on tärkeätä että me kiinnitämme näihin asioihin huomiota

tämäkin kertoo siitä että on tärkeätä kiinnittää huomiota koulutukseen osaamiseen ja työhön ja sitä kautta ihmisten kotouttamiseen

siihen kysymykseen varmaan palaamme vielä kevään kehyskeskustelujen myötä

arvoisa puhemies

puhemies

vuokratyö ja muutkin pätkittyvän työsuhdemuodon asiat ovat nyt meillä työn alla

pohditaan sitä ja valmistellaan ehdotuksia miten me voisimme tasavertaistaa näissä eri pätkittyvissä työsuhdemuodoissa olevien ihmisten taloudellista asemaa sosiaalista asemaa ja suhdetta irtisanomisiin

mutta siitä seuraa se että kun yksi talouspolitiikan väline kansallisesti poistuu rahapolitiikka niin tulee entistä tärkeämmäksi finanssi budjetti ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen ei hajottaminen

vuokratyö on enimmäkseen määräaikaisia työsuhteita mutta meillä on myös fiksuja esimerkkejä siitä että vuokratyö voi olla myös kokoaikaista työtä järjestämällä vuokratyö niin että siinä on tämmöistä moniammatillisuutta ja vuokratyön ei tarvitse aina olla pätkittyvää

tästä emu ratkaisusta seuraa tämä ja siihen ei mahdu että me hajotamme koko sopimusjärjestelmän vaan meidän pitää juuri näistä talouspolitiikan lähtökohdista koettaa sitä yhteensovittamista vahvistaa

se mitä tarvitaan on tietysti se että tilaajayrityksen ja vuokrafirman ja työntekijän etuja katsottaisiin kokonaisuutena niin että myöskin vuokratyöntekijän asemaa voitaisiin parantaa ja pätkittyvää työsuhdetta vähentää ja siirtyä sielläkin enemmän kokoaikaisiin työsuhteisiin

niin kuin tässä on käynyt ilmi tämä meidän työttömyyden kasvun pääsyy ei ole nyt se paljonko tulee uusia työttömiä vaan se että työttömyys pitkittyy sieltä ei päästä pois se on nyt se vakavin ongelma ja pitkittyvä työttömyys kasvaa

sitten haluan lopuksi vaan korostaa että se mikä meillä on kasvavin pätkittyvien työsuhteiden muoto on tämmöiset itsensä työllistäjät jotka eivät ole oikein yrittäjiä kaikkia tunnusmerkkejä täyttäviä eivätkä oikein palkansaajiakaan

arvoisa puhemies

mutta sen hankkeen kannalta ristiriidassa on ymmärtääkseni se että tämä omaehtoisen ammatillisen koulutuksen yhteiskuntatuki ajetaan alas

tämä merkitsee käytännössä siis sitä että tämmöisen omaehtoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet todella rapautuvat merkittävällä tavalla ja se poistaa sen hyvän asian joka on tämmöistä ennakolta ehkäisevää muutosturvaa kun ihmiset luontevasti voivat työn ja opiskelun kautta vahvistaa ammattiosaamistaan

miksi mennään ajamaan alas tällainen malli joka on rakennettu todella merkittäväksi tueksi ihmisille jotka haluavat ammattiaan kehittää ja varautua uuteen

meillä oli viime hallituskaudella hyviä tuloksia nuorten aikuisten osaamisen ohjelmasta joka tarkoitti sitä että kun on satatuhatta sellaista nuorta aikuista joilta puuttuu toisen asteen koulutus järjestettiin